olen todella tyytyväinen siitä että tuon jaostokäsittelyn ja valiokuntakäsittelyn yhteydessä saatiin lisättyä näihin keskeisimpiin asioihin lisää rahaa

arvoisa puhemies

kiitoksia ministeri vehviläiselle tästä esittelystä ja ennen kaikkea tietysti hallitukselle myös suuri kiitos siitä liikennepoliittisesta selonteosta joka tänne tuotiin

sitä minä vain ihmettelen miksi valtionvarainministeriössä aina poistetaan tuosta ympäristötöistä ja me sitten lisäämme valtiokuntatyöskentelyn yhteydessä

tuo erityisryhmien asuntotuotanto mihinkä ministeri vapaavuori viittasi on ollut kyllä todella hyvä tällä vaalikaudella

sellaisen tempoilevan politiikan mikä on takavuosina ollut ja pitkin historian sivun minun mielestäni pitää olla nyt taakse jäänyttä elämää

ellemme pääse pitkäjänteiseen toimintaan perustienpidon ja radanpidon osalta niin meillä korjausvelka tulee niin kuin ministeri tuossa sanoi kasvamaan jatkuvasti

ennen kaikkea erityisryhmien asuntotuotanto edesauttaa kuntia voimakkaasti siinä että kun on tällainen tilanne mikä kuntatalouden puolella on ollut niin on saatu rakennettua niille kohteita ja tiloja

olemme pystyneet liikennejaostossa lisäämään jossakin määrin perustienpitoon rahaa ja tietysti kun nyt katsotaan tätä työllistämispakettia niin näissä lisätalousarvioissa meidän on tietysti syytä katsoa eteenpäin

nyt näyttää siltä että tulevina aikoina on aika edullista tehdä näitä korjauksia ja silloin me saamme sitä kautta parhaimman nettotuoton euroa kohti

laki on todella hyvä niin kuin täällä on useaan otteeseen jo todettu ja sen työllistävä vaikutus on ennen kaikkea nopea ja tehokas

ei ole riittävästi rahastoitu peruskorjaukseen on ikään kuin eletty kädestä suuhun yhtiövastikkeella on hoidettu ainoastaan niitä kuluja jotka ovat juoksevia kuluja jokapäiväisiä kuluja vakuutusmaksuja energialaskua isännöitsijäkuluja ja sitten taloyhtiön huolintakuluja

tietysti suunnittelulla on yksi merkitys homeongelmassa rakentamisella on yksi merkitys homeongelmassa mutta myös ennen kaikkea suuri merkitys on sillä käyttäjällä

kävin kerran katsomassa yhtä asuntoa joka oli muutama vuosi sitten rakennettu kun asukas soitti minulle että täällä isännöitsijä on hyvin paljon kosteutta

menin sinne asuntoon siellä oli liesituulettimet automaattinen ilmastointijärjestelmä oli tukittu ihan täysin ja samaten korvausilmareiät oli tukittu serlalla ja kaikella paperilla

niistä korjauksista jotka kuuluvat osakkeenomistajan korjausvelvollisuuteen pintaremontit tapetoinnit katon maalaukset tällaiset jotka hän itse suorittaa hän saa sen kotitalousvähennyksen

eri puolilla maata taajamissa kaupungeissa keskustoissa ja haja asutusalueilla asuvilla on yhtenevät mahdollisuudet osallistua koulutukseen

samat mahdollisuudet koskevat sekä tyttöjä että poikia

lisäksi erilaisista sosiaalisista ja taloudellisista oloista tulevilla on periaatteessa samanlaiset koulutusmahdollisuudet

sen takia mielestäni myös tämä valinnaisuus on aika vaarallinen asia jos puhutaan tasa arvosta eri puolilla maata

vanhasen hallitus on päättänyt tämän kevään aikana energiapaketista ja tuonut sen tänne eduskuntaan käsiteltäväksi

valtavat panostukset uusiutuvaan energiaan ja luvat lisäydinvoimalle merkitsevät valtavaa harppausta suorastaan jättiloikkaa kohti päästötöntä suomea

monelle on yllätys että tänään nykyisillä menetelmillä suomen energiasta jopa puolet tuotetaan fossiilisilla tuontipolttoaineilla öljyllä kivihiilellä ja maakaasulla

nyt tehtävillä ratkaisuilla ja päätöksillä pääsemme irti tuontisähköstä tuotamme itse oman energiamme ja vieläpä puhtaasti

toukokuun alkupuolella hallitus on päättänyt keinoista sanoisinpa ohjauskeinoista joilla tuulivoiman liikenteen biopolttoaineiden metsähakkeen ja lämpöpumppujen käyttöä lisätään tehokkaasti tavoitteen saavuttamiseksi

nimenomaan uusiutuvat energianlähteet tuovat suomeen tuhansia uusia työpaikkoja

omalle kotiseudulleni etelä pohjanmaalle näillä toimenpiteillä on suuri merkitys sillä meillä on luonnonvarojen lisäksi alan vahvaa osaamista ja teknologiaa jo ennestään

osana ilmasto ja energiastrategian mukaisia energialinjauksia hallitus esittää lupaa kahdelle uudelle ydinvoimalalle

sanon suoraan että en ydinvoimasta välitä mutta asioita on vain katsottava erilaisista näkökulmista ja haettava parasta ratkaisua

siis vaikka itse en mitenkään ydinvoimaa rakasta niin täytyy sanoa että se on kuitenkin ainoa energianlähde lähivuosikymmeninä jolla voidaan tuottaa suomen tarpeisiin riittävästi ja tasaisesti päästötöntä sähköä sillä ydinvoimassa sään ja vuodenaikojen vaihtelut eivät vaikuta ja tarvittavan polttoaineen osuus on erittäin pieni

valtioneuvosto on esittänyt eduskunnalle että se hyväksyisi ydinvoimalupien myöntämisen tvolle ja fennovoimalle

tvon taustalla on muun muassa suuria metsäyhtiöitä ja fennovoiman omistajissa puolestaan metalliteollisuuden ja palvelualojen yrityksiä sekä paikallisia energiayhtiöitä

toivottavasti tällä huomenna tehtävällä päätöksellä vähennämme päästöjä nostamme energiaomavaraisuutta turvaamme elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä sekä luomme uutta kasvua ja työpaikkoja

kun tätä keskustelua on seurannut nyt toista päivää täällä salissa ja sitten tuolla julkisuudessa niin on vähän niin kuin vähättelemällä todettu millä aineilla millä vermeillä tämä on lähtenyt liikkeelle eli on naurettu ja hymyilty sille pääministerin hiihtämiselle siellä rukalla

ja ilman tuota julkituloa ei tätä eilen aamulla syntynyttä historiallista sopimusta olisi ollut ollenkaan

suomihan on sukeltanut ja sukeltamassa hyvin voimakkaasti taloudelliseen lamaan niin kuin koko maailman talous on sukeltamassa tällä hetkellä ja meidän pitää miettiä kaikkia niitä vaihtoehtoja jotka tulevat kysymykseen tässä tilanteessa

jos ajatellaan ihmisen elinkaarta ja asumista siinä niin ensimmäinen asunto on hyvin usein nuorellaparilla vuokra asunto sen jälkeen hankitaan pieni osakehuoneisto tai sitten mennään suoraan omakotitaloon ja sitten eläkepäivillä palataan takaisin osakehuoneistoon

se on tietysti lainsäädännöllinen juttu kuinka ne maksetaan ja nimenomaan vastuunjakotaulukko asunto osakeyhtiössä kertoo sen kuka niistäkin vastaa

jos halutaan hakea muutosta tähän että voidaan siirtää tavallansa tämä kotitalousvähennyksen mahdollisuus osakkeenomistajalle niin sehän pitäisi tehdä sillä lailla että kun meillä on urakkasopimus taloyhtiössä asunto osakeyhtiössä tai kiinteistöosakeyhtiössä allekirjoitettu niin sen jälkeen se jyvitetään osakkeiden omistussuhteissa ja he maksavat suoraan sen osuuden tästä korjausremontista

ei se tämän monimutkaisempi homma sinänsä tietystikään ole lähteä toteuttamaan tätä että he maksavat todella suoraan osuutensa siitä urakasta

tähän ed

viitasen puheenvuoroon totean sen että tietysti putkiremonttejakaan ympäristövaliokuntahan on todennut tässä mietinnössä että meillä on korjausvelkaa ei tehdä joka vuosi asunto osakeyhtiössä

harmaan talouden liikeyrityksille on tyypillistä että niiden taustalla toimii henkilöitä jotka ovat olleet aiemmin laillisessa liiketoiminnassa

kuitenkin jostakin syystä tuo aiempi liiketoiminta on epäonnistunut mistä yrittäjä syyttää muita kuin itseään poikkeuksetta verottajaa ehkä pankkeja tai vaikkapa vakuutusyhtiötä

toki suurin osa suomalaisista yrityksistä ja ihmisistä hoitaa asiansa viimeisen päälle

harmaa talous on tällä hetkellä levinnyt niin laajalle että lähes jokainen suomalainen on siihen jollain tavalla joskus törmännyt joko tietäen tai tietämättään

se edesauttaa sitä että suomalainen yritystoiminta pystyy kilpailemaan kansainvälistyvillä markkinoilla ja ennen kaikkea sitä että pystytään vientiä lisäämään ja työllisyyttä tarjoamaan

harmaa talous johtaa itseään ruokkivaan kierteeseen

ilman työnantajaa ei ole työtä

monet yrittäjät ovat sanoneet että urakkakilpailussa tehdään nykyään tarjouksia jotka lakisääteisten palkkojen ja maksujen jälkeen tuottaisivat urakoitsijoille tappiota

siinä mielessä tämä keskustelu myös tästä harmaasta taloudesta on oikeutettua tässä salissa tänään

toiseksi harmaa talous vie niitä verotuloja joille olisi huutava tarve yhteiskunnan kipukohtien korjaamisessa

eri selvitysten mukaan verotulojen menetykset ovat miljardien eurojen luokkaa satoja euroja vuodessa jokaista suomalaista kohden

arvoisa herra puhemies

olen osaltani tyytyväinen että keskustelua harmaasta taloudesta käydään nyt joka puolella yhteiskuntaa

pääministeri kiviniemen hallitus on ottanut yhdeksi keskeiseksi tehtäväkseen taistella harmaata taloutta vastaan

tulokset ovat hyviä

jopa harmaan talouden tutkijat ovat kiitelleet sitä että tämä hallitus on toteuttanut useita jo toistakymmentä vuotta vireillä olleita hankkeita mutta työtä on tehtävä tiiviisti ja yhä tiiviimmin

pitää olla valmiutta ennakkoluulottomasti tarttua kaikkiin käyttökelpoisiin toimiin harmaan talouden torjumiseksi

poliisien sakottamattomuus ei johdu siitä etteivätkö he osaa kirjoittaa ja voi kirjoittaa sitä sakkoa mutta koska sillä sakolla ei käytännössä ole mitään merkitystä niin he hyvin usein jättävät sen myös kirjoittamatta

harmaata taloutta on torjuttava niin että rehelliset eivät joudu kärsimään

me silloin lakivaliokunnassa laitoimme mietintöön että odotamme oikeusministeriöltä selvitystä tästä asiasta ja mikäli tämä vaatii myös korjaavia toimenpiteitä niin halutaan että tätä lakia tullaan uudistamaan

mikään valvonta ei riitä jos ihmiset eivät halua noudattaa velvollisuuksiaan

lainsäätäjän tehtävä on laatia reilut pelisäännöt jotka koskettavat samalla lailla kaikkia ihmisiä

tässä edellä on ollut todella hyviä ja perusteltuja puheenvuoroja ja niitä uhkatekijöitä ja epävarmuustekijöitä joita kenties tähän lakiin liittyy

itse olen ollut hyvin aktiivinen lakivaliokuntatyöskentelyssä siinä mielessä että olen kiertänyt ja käynyt tutustumassa eri vankiloihin ja keskustellut aika paljon vanginvartijoitten kanssa

me lakivaliokunnassa kuuntelemme asiantuntijoita ja tulemme antamaan mietinnön ja uskon että tätä lakia tullaan viilaamaan

toivoisinkin että kun näitä valmistellaan niin ministeriön virkamiehet eivät punakynää käyttäisi koska tämä on tarpeellinen raha jatkossakin ja ennen kaikkea haja asutusalueen kannalta näiden siirtoviemäreitten osalta

silloin kun te olitte äitiyslomalla ja ministeri tiilikainen oli viimeistä päivää töissä tuli tällainen siirtymäsäännös haja asutusalueen vanhojen pikkuisten mökkien mummonmökkien jätevesijärjestelmään mutta nyt kuitenkin tuntuu koko ajan olevan kunnissa epätietoisuus siitä kuinka menetellään

hallituksen talouspolitiikan linja on ollut selkeä ja se on sitä edelleen

maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutukset ovat näkyneet suomalaisten arjessa

kasvun oraita on toki nähtävissä niin maailmalla kuin meillä koti suomessakin mutta kuitenkin kestää vielä useita kuukausia ennen kuin tilanne alkaa helpottua reaalitaloudessa

tämän kaiken keskellä on samanaikaisesti taloudessa myös kyettävä kuromaan umpeen julkisen talouden alijäämää ensi vuosikymmenen loppuun mennessä tekemään työtä yhä pienemmällä porukalla eli joukkueella vahvistamaan omavaraisuuttamme ja luomaan uuden kasvun edellytyksiä kotimarkkinoille ja viennissä

rakennusalahan on kautta aikojen ollut sellainen että kun yhteiskunnassa menee lujaa on suhdannenousu niin myös sillä alalla menee lujaa

on kyettävä lieventämään tai jopa kokonaan poistamaan taantuman ja ikääntymisen pitkän ajan kielteisiä vaikutuksia tuottavuuden kasvun ja työllisyysasteen nousun kautta sekä edelleen näiden seurauksena julkisen talouden kestävyyden johdosta

julkisen talouden tasapainottamisessa on mielestäni tarkka järjestys

ensinnä työuria pidennetään toiseksi veroastetta nostetaan hallitusti

jos nämäkään toimenpiteet eivät riitä harkitaan menoleikkauksia mutta näitä toimenpiteitä voidaan toteuttaa vasta talouden nousuvaiheessa

jos ajatellaan sitä että rakennuspuolella on työttömien määrä kasvanut tuhansilla jopa kymmenillätuhansilla niin näillä toimilla on hallitus myös pystynyt työllistämään tuon toimialan työntekijöitä

hiltunen ja valiokunnan puheenjohtaja huovinen omissa puheenvuoroissaan totesivat tämän järjestelmän muuttaminen kesken vuotta tietysti osaltaan tuo sitä painetta kuntiin

mutta jos ajatellaan sitä kuinka tämä olisi järjestetty toisella tavalla kuin tämä hallituksen olemassa oleva esitys niin se olisi ollut vielä vaikeampi ja hankalampi toteuttaa koska väitän että siellä kunnissa on kuitenkin se paras tuntemus paikallisesti näiden rakennusten ja hankkeiden osalta

ne näkyvät muun muassa erityisopetuksen tarpeen voimakkaana kasvuna

kouluille tulisi taata paremmat resurssit auttaa ongelmista kärsivää oppilasta esimerkiksi lisäämällä tarvittavaa henkilöstöä ja ohjeistamalla opettajia ohjaamaan oppilas ammattiauttajien luo aina kun ongelmia on nähtävillä

mutta siitä olemme varmasti yksimielisiä että nuoriin kannattaa sijoittaa

he jatkavat meidän jälkeemme yhteiskunnan pyörittämistä ja sitä paitsi kuinka paljon rahaa säästetäänkään tulevaisuudessa jos syrjäytymisestä aiheutuvat kulut saadaan pienenemään